samaan aikaan meillä käytetään pahimmillaan lähes kaksi kertaa niin paljon kivihiiltä maan ääristä kaukaa kaivettua tänne rahdattua kivihiiltä joka aiheuttaa paljon päästöjä

kysymys kuuluu

millä tavalla on parempaa tämä brysselin kautta tapahtuva rahan tai meidän vastuillamme otettavan velan sinne pyöritys ja sieltä sitten rahojen hakeminen tänne kuin olisi se että me täällä itse satsaisimme sellaisiin kasvun tekijöihin kuten esimerkiksi innovaatiorahoitukseen tai sitten näihin kasvun rahastoihin oli sitten infran kasvusta tai rahoituksesta kysymys tai sitten yritystoiminnan pullonkaulojen poistamisesta ja tällaisesta siihen arkkitehtoroitavasta kasvun rahoituksesta

ihan oikein ja kun te puhutte että näitä vihreän teollistamisen voimavaroja lisätään tai innovaatioiden rahoitusta lisätään ei tuporatkaisuissa sellaista ole sanottu

ennen vaaleja oli erilaisia käsityksiä siitä miten asiat hoidetaan ja myönnän sen että hallitusohjelmaansa ei myöskään tämä hallitus kyennyt kirjaamaan selvää näkemystä siitä miten pitää peruseläkkeen suhteen menetellä tai miten ruuan arvonlisäveron suhteen pitää menetellä

miten tämän ristiriidan joka ainakin näyttää minun silmiini selvältä ristiriidalta tuetaan kyllä kaikkea sitä mitä rahaa käytetään tuolla brysselin kautta mutta ollaan penseitä sitä kohtaan että suomessa satsataan näihin asioihin kokoomus selittää

mutta haluan kiittää hallituskumppani kokoomusta että he tulivat myöhemmin meidän kannallemme ja me kykenimme sittemmin tekemään näissä asioissa sen välttämättömän parannuksen mikä oli pakko tehdä niin ruuan arvonlisäveron kuin perusturvan ja monien muidenkin perusturvaan liittyvien asioiden kohentamiseksi ja parantamiseksi

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

asia

tässä mielessä voin sanoa että samalla tavalla kuin on monia hyviä kokemuksia edelliseltä vaalikaudelta nimenomaan perusturvaan heikompien asemaan liittyvissä asioissa punastumatta istun tuossa hallitusjoukossa näiden muiden puolueiden kanssa

mitä tulee vielä siihen kun täällä on sosialidemokraatteja kuunnellut hallituksen aitiosta siitä mitä kaikkea olisi pitänyt tehdä ja mitä pitäisi nyt sitten tehdä tämä pääomavero osinkojen verotuksen kiristäminen juu niin pitääkin jatkossa tehdä

asia

entä seura vei täysin tai keskiviikkona kanslisti edes yhdentoista korostaa tiistaista lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

nämä isot uudistukset ovat fundamentaalisia isoja uudistuksia niistä tehdään kun silvan hallitusta ja näin isoista asioista tehdään ratkaisut silloin kun hallitusta yleensä uudistetaan

täällä sosialidemokraatit kerta toisensa jälkeen kun he nojaavat pääomaverojuttuun kertovat että sieltä tulevat ne miljoonat sadat miljoonat tai miljardit isot rahat millä monennäköisiä erinäköisiä muita hommia hoidetaan

sama koskee vähän sitä kun kokoomuksen suunnalta kuulen puheenvuoroja siitä kun samaan aikaan ollaan sitä mieltä että pääomaveroa pitää kiristää sieltä tulee paljon rahaa ja sitten sanotaan seuraavassa virkkeessä että yhtiöveron hyvitysjärjestelmä pitää toteuttaa

yhtiöveron hyvitysjärjestelmä tarkoittaa sitä että silloin kun yrityksessä maksetaan veroa yrityksestä osinkoja saava voi sataprosenttisesti lukea hyväkseen yrityksen päässä maksetun veron eikä osakkaan tarvitse maksaa lainkaan veroa

minä ihmettelen mistä silloin ne miljardit tai miljoonat tulevat jos on yhtiöveron hyvitysjärjestelmä päällä samaan aikaan ja pääomaverokantaa muuten halutaan korottaa

haluan tällä muistuttaa että kun me nyt sitten vähitellen valmistaudumme keskusteluun verotuksesta seuraavaa vaalikautta varten on erittäin tärkeää todella niin kuin ed

arhinmäki oikein sanoi kaikkien puolueitten ei vain esseenomaisesti vaan myöskin laskelmin kertoa mitä aikovat seuraavalle vaalikaudelle

arvoisa puhemies

se on yksi tapa

te ette ole nostaneet sitä kivihiilen veroa niin korkealle että sillä pantaisiin este tälle kivihiilen tulvalle vaan te olette nostaneet sen turpeen verotusta ja kun kotimaisen puun tuki on siihen sidoksissa tämä seos niin kuin edustaja savola täällä kertoi on käynyt kannattamattomaksi itse asiassa monessa tapauksessa kivihiileen verrattuna

lainamuotoista on tullut vähän lisää

arvoisa puhemies

huovisen puheissa tai kirjoituksissa tai teoissa en ole kyllä nähnyt kertaakaan edes likimainkaan niin mittavia uusiutuvan energian lisäystoimenpiteitä kuin tuo äsken sanottu paketti mikä on hallituksen paketti mitä se käytännössä sisältää

ymmärrän niin käytän toistamiseen sanontaa vissiltä osiltaan että myöskin sen prosessin sen säädösten valmisteluprosessin varmistaminen vastaa erillisen lainsäädännön velvoitteita ja edellytyksiä

euroopan kriisimaiden eurokriisimaiden tilanteen hoitaminen ja meidän suomalaisten ja suomen osallistuminen tuon kriisin erilaisiin ratkaisuihin on johtanut siihen että lainsäädäntö ja lainsäädännön valmistelu on kyllä monin osin huteralla pohjalla

huippuna mielestäni kaikessa tässä ihan viimeisimpänä sellaisena on se prosessi jolla väliaikaisen kriisirahaston ervvn päätökset tehtiin

eli kemera laki tuli voimaan ensimmäinen seitsemättä kaksituhattaviisitoista perinne talavenani keskusteltiin tästä asiasta minkä takia vajaa tutkineet julkisten vietettiin tästä voisi sijoitettiin siinä vaiheessa esille näissä lisäteksteissä liittää vesi voitaisi ottaa enää pelaa välttää mihin minua ainoaan käsittelyyn se ei kuitenkaan nyt ole päässeet

ja se mikä merkitys talous ei meillä lapissa edisti keski lapissa puolet metsistä uudistetaan tällä hetkellä vajaatuottoisten metsien uudistamisessa uudistamisella kemera tuella ja nyt tamma jäi kokonaan poies se piristää vuoden päästä tämä asia on pakko ottaa ulisten käsitteli jotta me voimme varmistaa sen virkistyspuolelle kissaa ja cosi

täällä kiviä metsätaloutta kehitettyä

kun sitten tarkastusvaliokunta talousvaliokunta ja lakivaliokunta käsittelivät tätä taakse jäänyttä lainsäädäntöä nämä kaikki totesivat että lain pykälä ja perustelut eivät ole samaa puuta näiden välillä on vissi epäjohdonmukaisuus

hyppy armas

suomalaisessa maataloudessa

normaalioloissa kai pitäisi kun tuo tunnustetaan ja todetaan ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin asiain oikeustilaan palauttamiseksi lain mukaiselle tasolle

jo siis lokakuussa todettiin tämä virhe nyt eletään joulukuuta joulukuun puoltaväliä välillä tässä on joulu tulee tammikuu sitten eduskunta kokoontuu helmikuussa

loppumisesta joka

syntyy tilanne jossa vähintäänkin todella monta kuukautta menee aikaa ennen kuin ilmiselvä virhe aiotaan hallituksen puolelta korjata

olemme osa yhteistä eurooppalaista maatalouspolitiikkaa ja elämme

maatalouden olosuhteissa mutta iso tekijä tiestö on ollut myös ulkopolitiikalla asioille mikä on tapahtunut venäjän ja ukrainan välillä se on tullut iskuna varsinkin x maiju maitoa tuottaville tiloille ei ole voitu viedä maitotaloustuotteita

olen kyllä ymmärtänyt että sen tapainen lupaus on annettu

minusta oikeusministeriön ja viime kädessä kyllä eduskunnan itsensäkin pitää tällaisissa asioissa huolehtia siitä että lakien oikeustila on kaikin tavoin kunnossa

venäjälle vanhan

vähän samanlainen epäselvyys on nyt syntymässä sitten tämän evmn euroopan vakausmekanismin uuden pysyvän kriisirahaston osalta

jopa euroopan tasolla on haasteita monilla tuotantosuunnilla kannattavuudessa ja jopa brysselin kaduilla siellä lähellä missä määtän koko mannerta koskevia maatalouspoliittisia päätöksiä tehdään komission edessä

kun huippukokous asiasta päätti viime viikonlopun aikana suomessa julkisessa keskustelussa päähuomio on kiinnittynyt siihen missä järjestyksessä enemmistöpäätökselläkö vai yksimielisellä päätöksellä evmn rahaa jaetaan kun sitä jotkut aikanaan tarvitsevat